nyt en ikinä odottaisi sitä että minkätyyppisiä veromuutoksia tulevaisuudessa voida tehdä niin on selvää että kaikkia perusteltujakaan muutoksia voi tehdä sille joudutaan arvioimaan sitä tehdään jotain ehkä isompaa jollakin sektorilla paistia ketään

eyn kevennysten tiellä mutta että monet selvitykset tutkimukset osoittavat että jos tien jatketaan tällä linjalla niitä roskiksi

melusäännökset sähköjä lentokenttäkysymykset puolustusministeriön tutkat ja sitten ylipäänsä luvituksen kaavoituksen hitaus meitä kaikkia selvitellään parhaillaan työryhmässä

arvoisat puheet ja otan yhden kuta kuin kaikki mitä tästä

ja sitten

päällystötolppanen kiinnitti huomiota maan muut vaan jos

se millä tässä halutaan vastata on syytä iloon riittävät rahoitukset kotouttamiskoulutukseen sellaiseen kiva vuotisen kouluksi joka tukee myös maahanmuuttajille mistä oikein virkistää pisin juureva kotouttaminen on sitä on kielitaitoa koulutusta ja työtä ja tätä polkuahan meidän pitää myös maahanmuuttajat erota koska ne muodostavat tärkeän työvoiman tarjonnan voimavaran tässä yhteiskunnassa ja rikkauden mutta huonosti hoidettunanä asettui kiertämällä erittäin suuria ongelmia ja

siten työehtojen toimisto verkoston resussien ei tilasta totta kai ihmiset siellä tiukoilla kun työttömyys

iloisista säästötavoitteita teen toimisto kuului kaksi kolme miljoonaa euroa se vaalikauden aikana joka merkitsee sitä että kun eläköidytään kaikkia eun että paikkoja täyttää tulevaisuudessa ja parasta aikaa pidän kovasti töitä sekä ely keskuksen osalta kiitotien toimistyön

että sitä ei jouduttaisi irtisanomisia lomautuksia vaan sen luontaisen poistuman kautta

oikeus lykkäsi tero sitten kysyttäisiin edes vikin ainoa kohta mihin lisätään käsipareja on nuorten yhteiskuntatakuu kuusikymmentä henkilötyövuotta tulee ensi vuoden alusta

yhtiön tärkeitä yksittäisiä asia

yö työvoiman saatavuuteen metsäkonekoulun ko ko koulutukseen ja sen kustannuksiin ei muuta neuvoa olis mutta voisi ajatella että tämmöstä yhteiskunta on tutkittu luvasta asennusalaa sillä kun yhtiö sai

että työnantaja ja yhteiskunta yhdessä räätälöi sitä koulutusta jota voi tässä yrityksessä tai työnantaja taas tehdä tätä instrumenttia vähän tunnetaan peliä vähän käytettyä

se on totta että isoja muutoksia nollia ihmisten kannalta ne muutokset aina myös epävarmuutta lisääviä mutta kyllä meillä on vasta tilanne edessä täytyy fokusoidanä ely keskuksienkin tehtävät ja kehittää sitä toimintaa ja myös kimi joudutaan siellä näihin säästötoimiinska johtaa siihen että kaikki vakanssi ei pysty täyttämään kuin eläköityminen tapahtui etätyö on

edustaja saarikko kiinnitti huomiota siihen miten se tapahtuu yli

työllistyväyliä aseen viritysyhteiskunnassa

meillä on vain asenteita jotka minua johtaisi että ikääntyneempien ihmisten tai elämänkokemustavat ihmisten työllisyys on

arvoisa rouva puhemies

nyt kun liikenne sähköistyy se tarkoittaa sitä että polttoaineverojen merkitys vähenee ja myös päästölaskelmien perusteella tehdyt verot ovat hieman kyseenalaisia todellisen kulutuksen näkökulmasta katsottuna

kun näitä uudistuksia tehdään ja mahdollisesti verohelpotuksia joillekin annetaan niin miten me turvaamme sen että verotus on yhdenmukaista ja verotus on ikään kuin oikeudenmukaista niidenkin ihmisten näkökulmasta jotka elävät alueilla missä näitä uudistuksia ei voida tehdä

arvoisa herra puhemies

oikeusministeriön asettama toimikunta ehdottaa hovioikeuksien määrän vähentämistä yhdellä ja hallinto oikeuksien määrän vähentämistä kahdella

perustelujen mukaan tuomioistuinten tulisi olla asia ja henkilöstömääriltään mahdollisimman samankokoisia jotta niillä olisi yhtäläiset edellytykset ratkaista maan eri alueilla asuvien asiat mahdollisimman laadukkaasti nopeasti ja kohtuullisin kustannuksin

rakentavasti ajatellenkin samansuuruisuuspäämäärä vaikuttaa omituiselta ja sitä ei voi perustella ainakaan tuomioistuimen toimivuuden kannalta vielä vähemmän sitä tarvitsevien kansalaisten kannalta

hovioikeuksilla ja hallinto oikeuksilla on tässä suhteessa merkittäviä eroja jotka täytyy lopullista päätöstä tehtäessä ottaa huomioon

hallinto oikeuksien sijainnilla ei tosiasiassa ole niin suurta merkitystä kuin hovioikeuksien sijaintipaikkakunnalla sillä hallinto oikeuksien oikeudenkäynti on pääasiassa kirjallista

arvoisa puhemies

tämä toiminnallinen ja tosiasiallinen ero hovi ja hallinto oikeuksien välillä täytyy vakavasti ottaa huomioon eikä se saa jäädä keinotekoisen samansuuruisuustavoitteen varjoon

sellainen ratkaisu jossa maan sisäosat ja itäosat jäisivät ilman hovioikeutta on epärealistinen ja kustannusvaikutuksiltaan menoja lisäävä sillä niin massiivista tulisi asianosaisten matkustaminen olemaan

kustannuksia tulisi lisää sekä valtiolle tosin eri momenteille että kansalaisille puhumattakaan siitä että kaikkien osapuolten saaminen hovioikeuteen tulisi pitkien matkojen takia käytännössä usein jopa mahdottomaksi

suomen asianajajaliiton itä suomen osasto on laatinut selvityksen jossa on laskettu kuinka paljon asianajokustannukset kasvaisivat nykyiseen verrattuna siinä tapauksessa että hovioikeus ei enää sijaitsisi itä suomen keskeisimmässä paikassa kuopiossa

on olemassa siis selvä uhka sille että säästöjä hakiessa tuleekin merkittäviä lisäkuluja sen lisäksi että oikeuspalveluiden saatavuutta heikennetään merkittävästi itä suomessa

jos toimikunnan esitys toteutuu seuraa siitä varmuudella samankaltaisia negatiivisia kerrannaisvaikutuksia ammattihenkilöstön saatavuuteen kuin lyhytnäköisestä ja selvästi virheellisestä hammaslääketieteen koulutuksen lakkauttamisesta aikanaan kuopiosta

kuopiossa sijaitseva hovioikeus on todellisuudessa myös vahva koulutusorganisaatio joka kouluttaa käräjäoikeuksien tuomareita koko itä suomen alueelle

mikäli hovioikeus siirretään pois kuopiosta etelä suomen rannikon läheisyyteen seuraa siitä se että pätevien tuomareiden saaminen ja sitouttaminen itä suomen käräjäoikeuksiin vaikeutuu merkittävästi

arvoisa puhemies

oikeusministeriön asettama toimikunta teki sinänsä hyvää työtä mutta ilmeisesti kiireestä johtuen työ sisälsi selviä virhearvioita niin henkilöstömäärien kuin myös tulevien tilatarpeiden ja investointien suhteen

arvoisa puhemies

hyvät kollegat kun me asetamme työryhmiä selvittämään jotakin asiaa niin hyvän hallintotavan ehdoton vaatimus on se että toimikunnan koostumus on tasapuolinen ja alueellisesti kattava

ehkä tämä on osaltaan johtanut niihin virhearvioihin joita toimikunta loppuraportissa

perustaja oli

edustaja katoaa ja muissa

edustajat mäkelä

arvoisa puhemies

julkista taloutta piti tasapainottaa niin että puolet leikkauksilla ja puolet veronkorotuksilla

kun lähtökohtana verotuksessa pitäisi olla että se on yhdenvertaista ja se ei saa olla syrjivää niin kysynkin ministeriltä

mitä mieltä te olette pitäisikö viimeistään tässä vaiheessa kun meillä on vielä nämä sote ratkaisutkin hieman hämärän peitossa asettaa kunnalliselle tuloveroprosentille katto jota ei missään olosuhteissa saa ylittää olivatpa sitten seuraukset ja ratkaisut mitä tahansa

toinen pilari on vientiteollisuuden kilpailukyvystä huolehtiminen suomalaisten yritysten hyvinvoinnista huolehtiminen ja siitä huolehtiminen että suomessa olevat yritykset näyttävät tulosta

suomalainen perusteollisuus valitettavasti viime vuosina on menettänyt työpaikkoja ja se on yksi keskeinen syy minkä takia meidän velkarakenteemme on tällä hetkellä se mitä on

on hyvä että se menee yrityksiin yksityiselle sektorille mutta kyllä itse ainakin niillä alueilla joilla työttömyys on kaksilukuinen pidän tärkeänä että monet julkisen kolmannen sektorin toimijat saavat siitä rahaa yritykset saavat siitä rahaa yhteisöt erilaiset urheiluseurat ja myös kunnat

koska me joudumme arvioimaan sitä kokonaispakettia suomi ei voi olla valintatalo sen suhteen tekeekö töitä vai ei

todennäköisesti näitä pitäisi olla enemmänkin

sen jälkeen vaikka täällä on hieman skeptisesti suhtauduttu tähän nuorten yhteiskuntatakuuseen niistä pitää entisestään voimakkaalla otteella pitää kiinni ja kaikki aktiivitoimenpiteet millä me pyrimme työllistämään pitkäaikaistyöttömiä ja ennen kaikkea nuoria pitää ottaa voimakkaampaan käyttöön

arvoisa puhemies

kun pienet kunnat tai mikä tahansa kunta huomaa että kuntaliitos alkaa lähestyä ja on kenties muutaman vuoden päässä niin ne alkavat investoida esimerkiksi urheilurakentamiseen tai muuhun mikä sinänsä on erittäin hyvä asia nuorison kannalta mutta se johtaa talouden ongelmiin

voiko tälle yleensä mitään tehdä ja onko kenelläkään oikeutta puuttua tähän kunnallisen itsehallinnon toimivaltaan kuuluvassa kysymyksessä

toinen kysymys on se että joku aika sitten oli aika lailla muotia että kunnat alkoivat omaa omaisuuttaan säätiöittää alkoivat ikään kuin siirtämään turvaan ja tarkoitusperä olisi kohdennettu mahdollisen kuntaliitoksen tullessa voimaan

julkiset investoinnit estivät silloin massatyöttömyyden ja erityisesti käynnistettyjen liikenneinvestointien kautta myös suomen kilpailukyky parani

veronkorotukset ja leikkaukset vastaavat suurin piirtein tämänhetkistä korkokulurakennetta eli on hyvin todennäköistä että suoritetut toimenpiteet ovat valitettavasti riittämättömiä

valitettavasti tiukka talousraami ei tällä kertaa antanut mahdollisuutta korottaa jälkeenjääneitä yliopistoille ja sairaanhoitopiireille maksettavia evo rahoitusosuuksia

työmarkkinatuen ja peruspäivärahan korotukset pienituloisten verohelpotukset ja toimeentulotuen sekä asumistuen korotukset ovat antaneet selvät perusteet nimittää tätä budjettiesitystä sosiaalisen oikeudenmukaisuuden budjetiksi

arvoisa puhemies

toivottavasti tämä nuorten yhteiskuntatakuu otetaan nyt tosissaan sillä liian moni nuori ajautuu todellisuudessa järjestäytyneen yhteiskunnan ulkopuolelle

hallitus ei ole myöskään unohtanut pitkäaikaistyöttömiä

koska hallituksen tavoitteena ovat vahvemmat peruskunnat niin toivottavasti itsenäisten te toimistojen sijoittelussa ja lukumäärässä otetaan huomioon kuntarakenteen tuleva muutos

arvoisa puhemies

pääministeri katainen ja valtiovarainministeri urpilainen ovat onnistuneesti neuvotelleet työmarkkinajärjestöjen kanssa päämääränä maltillinen palkkaratkaisu

maltillinen palkkapolitiikka inflaatiosta huolimatta on keskeinen kilpailukykytekijä ja laajamittaisen työllisyyden edellytys

harmaan talouden torjunta ja kansainväliset sopimukset talousrikollisuuden kitkemiseksi ovat omalla tavallaan myös elinkeinopolitiikkaa joka tuo valtion kassaan kaivattuja veroeuroja

hallitus on oikeaoppisesti alentanut yhteisöveroa mutta todellisen merkittävän vaikutuksen saavuttamiseksi sitä pitäisi alentaa vielä enemmän eli meillä pitäisi olla kunnianhimoisempi tavoite pärjätä kansainvälisessä investointikilpailussa ja estää suomalaisten yritysten ja pääomien karkaaminen maamme rajojen ulkopuolelle

arvoisa puhemies

monilla suomen alueilla kehitys ei valitettavasti ole ollut sitä mitä me kaikki haluaisimme

tosiasia on se että asukkaita menettävät seutukunnat menettävät samaa tahtia verotulojen tasausrahaa joten mitääntekemättömyys ei pelasta kuntia eikä niiden itsenäisyyttä

toivottavasti uhkien läpi nähdään myös mahdollisuuksia

arvoisa rouva puhemies

se on loistava esimerkki siitä että kun me todella investoimme ja elinkeinopolitiikkaa kehitämme niin sen ikään kuin kylkiäisenä ilman muuta tulee infrapanostus

ja jos kuopio toteutuu niin siellä tiestö on siinä kunnossa että välttämättä vaaditaan sinne usean sadan miljoonan infrapaketti jotta liikenne yleensä siellä toimii sillä tavalla niin kuin sen pitää toimia

vieremän toimitilat oy joka on kunnan elinkeinoyhtiö on rakentanut ponssen ympärille yritysryppäitä jotka kaikki ovat kotimaisia eli vientiaste ja kotimaisuusaste ovat todella korkeita

nykyisen lainsäädännön mukaan tämä toimitilat oy eli kunnan elinkeinoyhtiö ei voi saada enää investointiavustusta joka madaltaisi investointikynnystä ja houkuttelisi mahdollisesti lisää alihankkijoita ponssen ympärille

arvoisa puhemies

talletuspaon taustalla on yksittäisten kansalaisten ja yritysten pelko siitä että heidän pankkinsa ei pysy pystyssä ja sitä kautta edelleen pelko siitä että heidän maansa eroaa eurosta

tämä on se syy miksi euroopan keskuspankki kansainvälinen valuuttarahasto ja euromaat yrittävät rahoituspakettien avulla säilyttää luottamuksen eri maiden pankkijärjestelmiin

arvoisa puhemies

eurosta eroa on helppo vaatia suomessakin mutta kehotuksista huolimatta eron taloudellisia seuraamuksia ei kukaan halua edes yrittää arvioida

se on ymmärrettävää sillä epäluottamus euroon ja pankkijärjestelmien toimivuuteen saattaa todella nopeasti johtaa hallitsemattomaan talouskriisiin jonka suurimpia kärsijöitä olisivat vientivetoiset maat kuten suomi

koska ongelmat leviäisivät samanaikaisesti koko maailmaan on hyvin todennäköistä että koko maailma ajautuisi pitkäaikaiseen taantumaan ja lamaan

arvoisa puhemies

jos suomi haluaa turvata vientinsä ja verotulonsa sen kannattaa riskilläkin yrittää pelastaa euro yhdessä muiden euromaiden kanssa

pääomia tarvitsevien pankkien omistajilta otetaan omistusta pois ja siirretään osakeomistusta sille taholle joka rahoittaa eli pääomittaa pankkeja

tämän lisäksi pääomitettaville pankeille tullaan asettamaan tiukkoja vaatimuksia

näistä voisi mainita tulospalkkioiden ja osingonmaksun kieltämisen

voiko markkinoille tulon estämisen syynä olla liian tiukka lainsäädäntö esimerkiksi elintarvikelainsäädäntö joka estää lähi ja luomuruuan markkinoille tulon olipa se kauppa tai myyntitapa mikä tahansa

kysyn tätä ja toivon samalla että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin joilla me pääsemme tätä lähiruokaa jalostamaan sillä alueella missä sitä tuotetaan koska se on tämän lähiruuan perimmäinen idea

kysynkin

ainakin itse arvioin aina näiden asiantuntijoitten neuvoja siinä valossa mistä päin maailmaa he tulevat ja mitä tahoa he edustavat

pelkästään varten olemme muihin pohjoismaihin verrattuna vähemmissä henkilöistä resursseista niissä on kuitenkin myös sitten sosiaali ja terveydenhuollon valtionosuudet kohdennetaan hieman eri tavalla ilmeisesti ja jollakin aikajänteellä saattaa myös verotusjärjestelmään tulla muutoksia

mitenkä ministeri arvioitte kuinka suuria vaikeuksia kunnille tulee sitten sopeuttaa oma tuloveroprosenttinsa sellaiseksi että koko maassa kokonaisveroaste ei tule nousemaan

arvoisa puhemies

euroopan unionin komission esitys euroopan ten t liikenneverkoksi on mielenkiintoinen

esitys johon suomikin on suhtautunut myönteisesti lähtee siitä että varsinainen ydinverkko on maiden välinen eniten euroopalle lisäarvoa antava liikennejärjestelmien yhdistelmä ja kattava verkko sisältää kunkin maan keskeisimmät tiet rautatiet satamat ja lentokentät

komission esitys sisältää kattavan verkon suhteen merkittävän laadunparannusvaatimuksen nimittäin tieliikenneinfrastruktuurille on asetettu korkeatasoisten maanteiden vaatimus mikä edellyttäisi koko ten t tieverkon parantamista moottoritie tai moottoriliikennetietasoiseksi

komission esitys tarkoittaisi siis sitä että itäiseen suomeen ja osittain lappiinkin rakennettaisiin päätieverkko jossa vastaantulevaa liikennettä ei olisi